mutta kun ongelma on se että mennään aina joku kylki edellä ja minä ymmärrän niin että energiapolitiikan pitää olla sitä että siellä on kilpailukyky siellä otetaan sekin huomioon otetaan talous huomioon otetaan ilmasto huomioon

tästä huolimatta tai nimenomaan juuri sen takia me jätimme mietintöön vastalauseen johon myös keskustapuolue yhtyi ja vastalauseessa esitimme tämän lakiehdotuksen hylkäämistä

tämä on nyt sitten se pohdittava asia mikä kannattaa käydä perusteellisesti läpi ja haastaa itseään ja kysyä joka puolelta mitä ongelmia tämä ratkaisu tuo ja toisaalta mitä siinä on hyvää

arvoisa herra puhemies

se voi olla yksi etenemistie en tiedä mutta olen kyllä valmis siihen kun tiedän ja tunnen ihan lähipiiristä menemättä yksityiskohtiin mitä se tarkoittaa kun ei niitä tunteja tahdo tulla ja sitten niitä taas yhtäkkiä tulee

emme hyväksy nyt tehtyä esitystä sillä toisin kuin hallitus väittää se lisää huomattavasti rakennuspaikkakohtaista varmentamista alalla

minä tiedän sen kyllä

lisäksi lisäkustannuksen aiheuttaa tyyppihyväksynnän hakeminen

ylipäänsä rakennustuotteiden hyväksymisprosessi aiheuttaa pienellä liikevaihdolla toimiville pienyrityksille toiminnan kokoon nähden suhteettoman suuria lisäkustannuksia

kiinnitämme samaten huomiota siihen että myös valtionhallinnolle sekä muille viranomaisille koituu lisärasitetta asiasta

hyvänä esimerkkinä tästä voidaan mainita kuntien rakennusvalvonnat jotka joutuvat jatkossa panostamaan henkilökunnan koulutustarpeisiin huomattavat lisäresurssit

en tiedä onko se sitten jatkossa näin en nyt ota tässä vaiheessa siihen kantaa mutta itse haluan reilut pelisäännöt työelämään sen toistan vielä ja minä uskon että kun me yhdessä teemme töitä niin tässä voi löytyä hyvä ratkaisu joka sitten koetaan oikeudenmukaiseksi sekä työnantajien että työntekijöitten puolella koska se pointtihan tässä on se että me tarvitsemme sitä työtä emme me muuten tästä suosta nouse meidän pitää mahdollistaa se että ihmiset ottavat niitä lyhyitäkin työsuhteita vastaan

täytyy yhtyä kiitoksiin kun kuuli tuon ministerin puheenvuoron

ongelma näyttääkin olevan se millaista puuta on käytettävissä missä tämä puu sijaitsee ja ennen kaikkea mikä on sen hinta ostajalle ja myyjälle

nyt on äärimmäisen hyvä että tämä virhe korjataan ja tämä todistaa oikeastaan sen ja tuo uskoa takaisin näihin kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin että virheelliseksi todettuja voidaan muuttaa tai korjata

vaikka muuttuva syöttötariffi puulla tuotetulle sähkölle on ainakin osassa maata perusteltua olisi muuttuvaan tukeen kenties jätettävä paikallisesti harkinnan vapautta

täällä on muutamaan tai itse asiassa aika moneenkin otteeseen mainittu tämä huoltovarmuus ja se kun on tuolla temin alla tämä huoltovarmuuskeskus niin ehkä muutama sana siitä siitä tässä oli jo puhekin

se on viisasta toimintaa ja aivan kuten edustaja tynkkynen sanoi kyllä todellinen ja laskennallinen energiankulutus on hyvä molemmat pitää siellä mukana ja tästä pakollisuudesta mistä ministeri puhui on näitten vanhojen omakotitalojen osalta syytä luopua

kun korvaamme kotimaisella raaka aineella tuonti energiaa parannamme vaihtotasetta ja samalla kotimaisen kysynnän kautta koko puun tuotanto ja jalostusketjua

ylen levystötka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmottautumaan painamalla peli painiketta nousemalla arvoisa herra puhemies

puulla tuotetun sähkön on oltava vähintään samalla viivalla muiden uusiutuvan sähkön tuotantomuotojen kanssa mieluummin paremmin tuettua joh tuen hakesähkön suuresta työllistämisvaikutuksesta

huoltovarmuuskeskus seuraa jatkuvasti tilannetta ja heillä on tämmöistä jatkuvuuden hallintaa työn alla eli tunnistetaan riskejä häiriöitä tai riippuvuuksia

herra puhemies

kirjeen liitteenä olevassa pitkän aikavälin kehitystä käsittelevässä euroopan komission makrotaloudellisessa kertomuksessa puolestaan sanotaan seuraavaa

kun käännetään katse kotimaiseen energiatuotantoon on meillä kaksi vahvaa raaka ainetta

jotta voidaan välttää toistuvat vaikeat neuvottelut yhdistäminen olisi mieluiten toteutettava automaattisesti sovellettavien sääntöjen perusteella

veropoliittiset linjaukset on rakennettava tukemaan kotimaisella raaka aineella tuotettua energiaa lämpöä ja sähköä ja niiden verotaso olisi sidottava vuosikymmeniksi eteenpäin

huolestuttavatko tällaiset summat hallitusta

eikö tällaisen automatiikan esittäminen ole täysin ristiriidassa sen sopimuskulttuurin kanssa jota suomessa on jo vuosikymmenien ajan noudatettu ja miten hallitus aikoo moiseen suositukseen suhtautua

ja millä lailla hallitus ottaa nämä huomioon koska tässä samassa tutkimuksessa pasi holm ja markus lahtinen toteavat

kun historiaa tarkastellaan ei puuraaka aineen hinnoittelu ole tapahtunut eri toimijoiden osalta tasavertaisesti kun verrataan kantohintaindeksiä tai vientihintaindeksiä

vaikka suomessa massa ja paperiteollisuus on saanut vuosikymmenet tosiasiallista hintahyvitystä omasta raaka aineestaan se hyvitys ei ole estänyt tehtaiden alasajoja tämä on tietysti oma keskustelunaiheensa

puu on tärkeä raaka aine monelle alalle paitsi olemassa oleville myös tulevaisuuden aloille nousevalle bioteollisuu delle ja perinteiselle suomen vientiteollisuudelle

jotta olisi kaikki mahdollisuudet jalostaa metsää vientituotteiksi energiaksi liikennepolttoaineeksi ja muiksi tulevaisuustuotteiksi on mielestäni selkeytettävä puuraaka aineen hinnoittelua eri tuotantolinjoille

herra puhemies

viime aikoina on yhä enemmän kiinnitetty huomiota työterveyteen ja työkyvyn tukemiseen

eläkejärjestelmän uudistamista on katsottava järjestelmän toimivuuden ja kestävyyden julkisen talouden ja sukupolvien välisen oikeuden mukaisuuden näkökulmista

silloin meillä riittää puuta jokaiseen tarpeeseen myös tulevaisuudessa ja silloin on intoa myös kehittää puun käyttöä ja pitää metsistä hyvää huolta

kysyn arvoisalta ministeriltä

mikäli tukea jonkin tuotantosuunnan raaka aineelle tarvitaan sen tuen perusteluissa tulisi huomioida alan kilpailukyky kyky työllistää tuotannon kansantaloudellinen lisäarvo ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

se on valtiovarainministeriön omasta paperista

kun kerran pääsin puheeseen niin kysyisinpä ihan suoran kysymyksen myös hallitukselta kun täällä vasemmistoliiton uotila puhui tästä teollisuuspoliittisesta ohjelmasta ja teollisuuden puolustamisesta ja kansanedustaja harkimo puhui omassa puheenvuorossa sitä että valtion ei pitäisi puuttua omistamiensa yritysten asioihin

ensinnäkin kiitoksia keskustelusta joka on pääpiirteissään pysynyt ihan asiallisena välillä vähän lämpenee mutta ei se mitään ei se haittaa

täällä on sdpn puolelta tarjottu yhteistyön kättä ja minulla itselläni on semmoinen filosofia tässä että tämä ongelmahan ei tämän hallituskauden aikana mihinkään häviä

mitkä ovat ne keinot millä saataisiin paikallista sopimista ajettua paremmin sinne yrityksiin koska kysehän on pitkälti luottamuksesta siitä voidaanko luottaa ja tietää mikä se yrityksen tilanne on

arvoisa herra puhemies

täällä on jo varmaan kaikki lähes sanottu mutta koetin itse miettiä mitä ei ole vielä sanottu tästä tärkeästä asiasta

sen takia niiden ratkaisujen osalta mitä me nyt teemme itse asiassa me olemme semmoisessa tilanteessa että me joudumme miettimään kotouttamisen filosofiaa monella tapaa aivan uusiksi koska nämä määrät ovat ihan toisenlaisia kuin mihin me olemme tottuneet

edustaja katajalle

edustaja turunen vei juuri tämän meidän laskelmamme meidän esityksemme pääministerille ja se varmaan menee myös valtiovarainministerin tietoon ne laskelmat saa tarkastaa ja se todistaa sen että tämän kehyskauden aikana me velkaantuisimme vähemmän kuin hallituksen esityksen mukaan velkaantuisimme

mutta sen lisäksi varsinkin sähköenergian varastointiongelma on semmoinen että jos sen joku ratkaisisi se olisi varmaan nobelin palkinnon arvoinen

no konkretiaa mitä me nyt sitten olemme muun muassa miettineet konkreettisia keinoja tähän työllistymiseen

se siitä

tämmöinen vaikuttavuusinvestointi on yksi tapa ja sillä toteutettaisiin tämmöinen nopean työllistymisen kokeilu jossa yhdistetään maahanmuuttajan nopea työllistyminen koulutuksen jatkumiseen työsuhteen aikana

toisena tämmöisenä puhtaana tekniikkana on vetyteknologia

te olitte kuten minäkin tuossa talon edessä joku päivä sitten kun altian ihmiset olivat täällä vetoamassa oman työpaikkansa puolesta

toisaalta haluan nostaa esille toisen tärkeän yhteistyötekijän eli kumppanuusohjelman

korjatkaa jos sanon väärin jos lainaan teitä

me emme tätä yksin pysty hoitamaan vaan tarvitsemme yritysyhteistyötä työmarkkina ja yrittäjäjärjestöjen yliopistojen kauppakamarien kaikkien tällaisten apua ja sieltä on tultu jo siinä vaiheessa kun tämä kriisi alkoi temin ovelle koputtelemaan kuinka voidaan auttaa

ja mitä tulee sitten tähän elvyttämiseen kerrankin voin sanoa että olen edustaja gustafssonin kanssa samaa mieltä tästä lisäelvytyksestä ja sen tarpeesta sitähän me olemme nimenomaan ajaneet

mutta valtiovarainministeri rinne ei saanut sitä asiaa läpi sellaisessa muodossa kuin perussuomalaiset olisivat sen halunneet eli valtion omaisuuden myynnistä saaduista rahoista me olisimme käyttäneet valtaosan nimenomaan tähän elvyttävään toimintaan

tuo edustaja karimäen ryhmäpuheessaan esille nostama osoiteongelma on yksi semmoinen ihan käytännön konkreettinen asia joka niissä keskusteluissa joita itse olen käynyt poliisin kanssa on noussut esille ja tämä hätäkeskusuudistus on yleensä niissä keskusteluissa myös mukana

täällä moneen kertaan kehuttu nuorten yhteiskuntatakuu on edelleen kannatettava asia

ihminen soittaa hädässä hätäkeskukseen ja hän hätäpäissään ei tietenkään muista mikä se on se uusi tien nimi vaan sanoo sen vanhan

kysynkin pitäisikö heilläkin olla jonkunlainen yhteiskuntatakuu koska kun tullaan keskusteluun työurista niin ei voida puhua työurista jos ei ole työuraa

voitteko te vakuuttaa minulle että kuopiossa tiedetään missä on esimerkiksi myllykosken rantatie